valtiovarainministeri urpilainen tänään tässä kehyskeskustelussa käsitteli puheenvuoroissaan monilta osin työttömyyttä mutta hän ei kuitenkaan asettanut mitään tavoitteita työllisyyden parantamiselle

hän puhui työllisyyden edellytysten parantamisesta työttömyyden nousun estämisestä työn ja kasvun edellytysten vahvistamisesta mutta jätti kaikki konkreettiset esimerkit ja tavoitteet puuttumaan

sitä kuvaa hyvin se että työttömyysvakuutusmaksuennakot joita yritykset maksavat vakuutusyhtiöille ovat tämän alkuvuoden aikana pienentyneet

toivottavasti tähän löytyy sitten vuosittaisista budjeteista konkretiaa ja todellisia toimenpiteitä niin hallitukselta kuin myös sitten euroopan unionin osalta

vielä lopuksi haluan mainita kiitokset liikenne ja viestintäministeriöön isoista väylähankkeista ja erityisesti siitä että sepänkylän ohikulkutie vaasassa seinäjoen itäinen ohitustie sekä seinäjokioulu rataosuuden toinen vaihe ovat toteutettavien hankkeiden listalla

arvoisa herra puhemies

kun opintovelvollisuusiän nosto olisi jätetty tekemättä niin tällöin olisi niillä säästyneillä varoilla saatu hoidettua tämä lapsilisäleikkaus

kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen osalta voi todeta sen että toive olisi että tulisi joustoa ensinnäkin eri kelpoisuusehtoihin erilaisiin ryhmäkokosäädöksiin ja myös määräaikajoustoja

mutta valitettavasti monet lakiesitykset ovat olleet hänelle ja tai ovat linjanneet niin että velvoitteet pikimminkin ovat kasvaneet

mielestäni tällainen mitoituksen asettaminen on tarpeeton koska uskon siihen että sekä julkisissa että yksityisissä päivähoitopaikoissa kyetään nämä asiat ratkaisemaan

riskinä tässä kuitenkin on se että kun myös kelan palveluverkosto on harventunut suomessa niin saattaa käydä niin että monet palvelun tarvitsijat voivat joutua menemään pitkänkin matkan päähän näiden palveluiden perässä

ja sitten toinen yhteys mikä tässä saattaa katketa on se että tällä hetkellä monet toimeentulotukea saaneet perheet ovat myös muiden sosiaalitoimen tukitoimenpiteiden käyttäjiä ja jos tämä yhteys katkeaa niin silloin siitä saattaa olla haittaa jommallekummalle palvelun antajalle

aikaisemmin puhuttiin siitä että maatalouspääluokassa ei tehdä mitään leikkauksia mutta nyt näyttää niin että sekään ei pidä paikkaansa

lopuksi kiitokset siitä että turpeen osalta tästä veronkorotuksesta joka olisi ensi vuoden alusta tullut voimaan on luovuttu mutta käytännössä tämänhetkisessä tilanteessa tarvittavat energiaveron korjaukset kotimaisen energian suuntaan jäivät toteutumatta

uudistaminen käsitellään osana eduskunnalle annettavaa laaja alaiseen turvallisuuskäsitteeseen perustuvaa turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa vaalikauden alussa

puolustusvoimauudistuk sella sopeutetaan puolustusvoimat pieneneviin ikäluokkiin ja kasvaviin kustannuspaineisiin ylläpitäen ja kehittäen puolustuksen ennaltaehkäisykykyä

esitys on valmisteltu hallintomenettelylain vastaisesti tai ainakin sen hengen vastaisesti kuulematta asianosaisia esimerkiksi lakkautusta koskevia kuntia

varuskuntien lakkautusaallon perusteet näyttävät lähtevän ministerien omien etunäkökulmien pohjalta

lakkautukset ovat murentamassa alueellista maanpuolustustahtoa ja ovat alueelliset näkökulmat huomioiden epätasa arvoisia

sen lakkauttamisen perusteeksi ei ole esitetty riittäviä järkisyitä pikemminkin päinvastoin

siksi sopiikin kysyä katsooko hallitus että suomella tässä taloudellisessa tilanteessa on varaa jättää hyödyntämättä hyvää käyttökelpoista yksikköä

kauhavalla sijaitsee myös muun muassa pitkä kiitotie ajanmukaisine tutkalaitteineen ja hyvä ja kooltaan riittävä rakennuskanta joka tulisi palvelemaan vielä pitkään

huomionarvoista on myös se että tästä kauhavan rakennuskannasta suurin osa rakennuksista on suojeltu ja valtio joutuu niistä kantamaan vastuun varuskunnan mahdollisen lakkautuksenkin jälkeen

nyt nämä rakennukset tulevat jäämään käytännössä valtion muiden momenttien taloudelliseksi rasitteeksi

kiinteistöllä on paljon suojeltua rakennuskantaa ja myös lämmityskustannukset näistä kaatuvat sitten jatkossa hoidettavaksi

hallitus toteuttaa sanelupolitiikkaa henkilökuntaansa kohtaan

mielenkiintoista tämän päivän keskusteluissa on ollut huomata se että useat edustajat hallituspuolueista erityisesti sdpstä ovat kritisoineet näitä menettelytapoja ja päätöksiä mutta kuitenkin lopuksi ilmoittavat että tulevat äänestämään hallituksen luottamuksen puolesta

arvoisa puhemies

täällä tänään valtiovarainministeri urpilaisen puheenvuorosta muodostui sellainen kuva että kyseessä olisi enemmänkin espanjan valtion tukeminen kuin pankkien tukeminen

kansalaisia on tarpeetonta yrittää sumuttaa tosiasiassa

espanjan asuntokupla on suuruudeltaan suurempi kuin asuntokupla oli yhdysvalloissa ennen kuin lehman brothers pankki kaatui

rahat nämä espanjalaiset pankit ovat lainanneet suurelta osin saksasta ja ranskasta eli sinne nämä pankkituet ovat sitten merkittäviltä osin menossa

tässä yhteydessä onkin syytä kysyä missä ovat todellisuudessa espanjan asuntomarkkinoihin sijoittaneiden sijoittajien vastuut

espanjan pankkituen yhteydessä on puhuttu paljon saatavista vakuuksista

ne ovat kuitenkin vahvasti ylimainostettuja

runsaan viidesosan vakuudella kokonaisvastuista ei ole tässä isossa kokonaisuudessa paljoakaan merkitystä mutta hyvä kuitenkin että edes jotain

monet asiantuntijat ovat antaneet ymmärtää että kehitys kulkee nyt vahvasti kohti pankkiunionia talousunionia ja sen jälkeen poliittista unionia

tämä välikysymys asuntopolitiikasta ja erityisesti kohtuuhintaisten vuokra asuntojen saannista on aivan aiheellinen koska hallitus on tässä hyvin selkeästi epäonnistunut

pääministeri katainen kertoi tänään että hänellä on halu edistää uudenlaisen euroopan unionin ja vahvemman euron rakentamista

hallitusohjelmassa luvattiin myöskin että tämä tulee alentamaan asuntojen vuokria mutta kun asuntoja ei ole saatu ja erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla vuokra asuntojen kysyntä on kasvanut niin vuokrat ovat päinvastoin nousseet

kun puhutaan kohtuuhintaisista vuokra asunnoista niin täällä ei missään yhteydessä ole määritelty sitä mikä on se kohtuuhintaisuus

pidetyn huippukokouksen yhtenä päätöksenä oli tarve lisätä pankkien valvontaa

asuntotuotannossa on muistettava se että rakennusvaiheessa rakennusmiesten palkat ja rakennusmateriaalit ovat kutakuinkin ennalta tiedettävissä ja niissä ei suurtakaan liikkumavaraa ole

eu on perinteisesti halunnut eri yhteyksissä ratkaista asioita valvontaa lisäämällä

parlamentaarisen seurantaryhmän työ on antanut myös tälle keskustelulle pohjaa ja keskustelu on osoittanut että kovin suurta erimielisyyttä turvallisuus ja puolustuspolitiikasta ei ole

kuten tiedämme niin hallituksessa istuvat sellaiset puolueet jotka erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla ovat kuntapäättäjinä

normaali käytäntö näissä valvontavirastoissa on se että johtajat niihin tulevat suurista jäsenmaista

kansainvälisestä turvallisuuskehityksestä turvallisuusympäristön kehityksen vaikutuksista suomeen suomen turvallisuus ja puolustuspoliittisesta toimintalinjasta sekä suomen turvallisuuden kehittämisestä

niiden on vastuu siitä millaiset ovat tonttien hinnat onko riittävästi tontteja saatavilla ja mikä on kaupunkien ja kuntien perimä rakennusoikeuden hinta

toki yritysten voitollakin on merkitystä siinä miksikä asunnon kokonaishinta muodostuu mutta kun katsotaan taas rakennusalan yritysten pystyssä pysymistä niiden kannattavuutta niin ei tämä yritysten voitto ole kuitenkaan se keskeisin tekijä joka näitä asuntojen hintoja täällä nostaa

arvoisa puhemies

tällainen ilmiö ei ole kestävällä pohjalla

vakavaraiset maat joihin suomenkin luen ovat joutumassa kansantalouksiinsa nähden kestämättömään tilanteeseen jos riskit toteutuisivat

katainen ja urpilainen eivät kumpikaan suostuneet kertomaan kuinka monta tällaista tukikeskustelua vielä on edessämme mutta näillä näkymin ja tämän päivän keskusteluun viitaten näin todennäköisesti tulee käymään

täällä tänään hallituksen puolesta ministeri kiuru lupasi että huomenna hallituksen kehysriihessä tullaan päättämään laajasta asuntopoliittisesta uudistuspaketista jolla tuetaan kasvua ja työllisyyttä asuntopoliittisilla toimenpiteillä

nämä saattavat saada liikkeelle hallitsematonta väestön liikkumista jota saattavat lisätä erilaiset luonnonkatastrofit

mielestäni meidän tulee jatkossa pohtia yhä enemmän näiden kysymysten vaikutusta niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin turvallisuuteemme

hallitus lupaa että tämä uudistuspaketti tulee kohdistumaan erityisesti kasvukeskuksiin ja sillä on tarkoitus parantaa työvoiman alueellista liikkuvuutta ja työmarkkinoiden kohtaantoa

tämä viimeinen lause on olennainen esimerkki siitä että hallituksella on suuri tahto edelleen keskittää työvoimaa tänne eteläiseen suomeen

kyse on siis keskittämispolitiikasta ja kun otetaan huomioon nämä hallituksen toimet jo tähän mennessä tämän asuntotuotannon edistämiseksi asuntopulan torjumiseksi niin tällainen tavoite kun asetetaan se ei tule todellakaan parantamaan tätä pääkaupunkiseudun tilannetta

oman puolustuksen ylläpito nämä korotuksetkin huomioiden tulee kuitenkin edullisemmaksi kuin liittyminen sotilasliiton jäseneksi ja sen puolustusbudjetin maksajaksi

suomen tulee jatkossakin rakentaa turvallisuuttaan ulkopolitiikallaan kansainvälisellä yhteistyöllä ja omalla armeijalla

tällä hallituskaudella on myöskin joko suoraan hallituksen toimesta tehty tai myötävaikutettu selkeästi siihen että kohtuuhintaisten vuokra asuntojen saanti on vaikeutunut

armeijamme uskottavuus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen riittäviin resursseihin aluepuolustukseen ja vahvaan maanpuolustustahtoon

suomi on kansainvälisessä kriisinhallintayhteistyössä arvostettu ja kokenut toimija

sen lisäksi että miehemme maailmalla ovat olleet rakentamassa rauhaa kriisinhallintatyöstä on saatu lisäksi arvokasta kokemusta ja se on kouluttanut miehiämme yhä vaativampiin tehtäviin

kunnat ovat kuntien valtionosuuksiin tehtyjen leikkausten johdosta pakotettuja nostamaan kiinteistöveron ylärajoja ja tällä on siirretty verorasitetta kuntiin ja sitä kautta asunnonhaltijoihin ja asujiin

mielestäni on tärkeää huomioida että suomella ei ole turvallisuusvajetta

myöskin sitten korjausavustusten leikkaaminen ja hissirakentamisen leikkaamiset ovat olleet selkeitä toimenpiteitä joilla on vaikutettu tämänhetkiseen asuntopolitiikkaan

suomalaiset päättävät itse linjastaan ja sen muuttamisesta

hallituksen toimettomuus tämän asuntotuotannon edistämiseksi on ollut selkeä syy siihen että tämä välikysymys on tehty ja siksi tämän välikysymyksen käle

euroopan unionilla on tärkeä rooli sisäisessä turvallisuudessa ja sen lisäksi kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa

nyt meillä on käsittelyssä laki tuloverolain muuttamisesta ja se koskee keskustan eduskuntaryhmän tekemää aloitetta omaishoidon tuen säätämisestä verovapaaksi tuloksi

omaishoidon tuki ei ole niin sanottu subjektiivinen oikeus

tekemällä muutos tuloverolakiin mahdollistettaisiin se että valtion kustannukset hoidettavista ihmisistä eivät nousisi eivätkä myöskään kuntien kustannukset

tämä olisi merkittävä kädenojennus omaishoitajille itse asiassa käytännöllisesti paljon merkittävämpi kädenojennus kuin muutamien kymppien korotus omaishoitoon

hallitus pääsisi tässä varsin pienellä muutoksella kunhan se vain hyväksyisi tuloverolakiin yhden lauseen jossa todettaisiin että veronalaista tukea ei ole omaishoidon tuesta

eduskuntakäsittelyssä on nyt lakialoite joka koskee arvonlisäverolain muuttamista ja aloite perustuu keskustan eduskuntaryhmän aloitteeseen muuttaa eräitä arvonlisäverokantoja

keskityn tässä puheenvuorossani nyt vain yhteen arvonlisäverokantaan ja kyse on tilattavien lehtien arvonlisäverosta

myöskin digitaalisten sisältöpalveluiden osalta pohdittavaksi tulee se miten se rahoitus sitten jatkossa saataisiin perittyä koska tällä hetkellä lähes kaikki tiedotusvälineet lähettävät ainakin jonkinsisältöisenä digitaalisesti ilmaiseksi tätä sisältöä

hallituksen lisäbudjettiesitys pohjautuu euromaiden yhteiseen sopimukseen kreikan tukipaketista joka on samalla osa koko valuuttaa koskevasta vakauttamispaketista

sanomalehtien liitolla ja viestinnän keskusliitolla olisi ollut valmista tutkimustietoa yleensä hintamuutosten vaikutuksista tilausmääriin

kuten tiedämme euroopan unionilla ja euromailla ei ole minkäänlaista valvontamekanismia tai kykyä puuttua kreikan tai minkään muunkaan valtion taloudenpitoon

erityisesti välimeren alueen maat ovat kaikki talouksiltaan alijäämäisiä ja suurena vaarana on että ne ovat pian samanlaisen lääkinnän tarpeessa

mikäli näin on se on hyvin huolestuttavaa sillä digitaaliseen maailmaan meno tarkoittaa sitä että tiedotusvälinebisnes menee maailmalle jossa on kansainväliset toimijat

nyt tässä salissa sdpn edustajat ja vasemmistoliiton edustajat tuntuvat käyttäytyvän hyvin välimeren maiden tapaisesti

he ovat lupaamallaan äänestyskäyttäytymisellä nyt osoittamassa vastuuttomuutta ja välipitämättömyyttä siitä mitä ovat itse aikanaan olleet tekemässä

meillä suomalaisilla ei juurikaan ole kansainvälisiä digitaalisen sektorin toimijoita joten silloin eurot virtaavat meidän maamme ulkopuolelle

olisikin äärimmäisen tärkeää toimia sillä tavalla että tätä arvonlisäveron ulottamista sanoma ja aikakauslehtiin vielä hallituksen keskuudessa pohdittaisiin

tämä aikataulukin on sinällään äärimmäisen haasteellinen ensi vuoden alusta koska millään lehtitalolla ei laskutusjärjestelmissä ole sellaista järjestelmää että tätä arvonlisäveroa tilattavista lehdistä voitaisiin periä

puoluehallituksenne määräys äänestyskäyttäytymisestä lienee vastenmielistä useille vastuuntuntoisille ryhmänne jäsenille